hallituksen kuntauudistus tuntuu unohtavan täysin yksilön sen ihan tavallisen kuntalaisen jonka elämään peruspalvelut erityisesti niitten saatavuus ja saavutettavuus eli läheisyys vaikuttavat

selvillä pitäisi olla myös mitkä ovat ne sopimusturvakodit jotka tukea voivat hakea ja arvoisa ministeri millaisella aikataululla nämä asiat valmistuvat jotta turvakodit voivat jatkaa toimintaansa keskeytyksettä

kaikkien näiden kuntalaisten tulee voida asuinpaikastaan riippumatta olla tasavertaisessa asemassa

hallitus puhuu mielellään myös lähidemokratiasta

kannatan edustaja saarakkalan tekemää epäluottamuslausetta

nykyisin toimivilla turvakodeilla on siis paljon avoimia kysymyksiä siitä miten toiminta käytännön tasolla taataan ja miten turvakotipalveluiden lisääminen saadaan tehtyä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja miten istanbulin sopimus ja kansainväliset laatusuositukset onnistuvat

arvoisa puhemies

osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman säästötoimenpiteitä esitetään nyt aikuisten suun ja hampaiden tutkimusväliä pidennettäväksi

tämä sosiaali ja terveysministeriön asettama suun terveydenhuollon selvitysryhmä onkin esittänyt että jos potilaan suun terveys on hyvä eikä erityistä tarvetta ole voitaisiin potilaan tutkimusväliä pidentää kahteen vuoteen nykyisestä vuoden tutkimusvälistä

olen samaa mieltä kuin edustaja pekonen että suun terveys määrittää paljon muuta terveydentilaa ja kerron esimerkin tapauksesta jossa suun terveys oli hyvä mutta muu terveys ei sitten ollutkaan

oireena oli ollut ainoastaan väsymys

hallituksen kärkihankkeilla pyritään myös nopeuttamaan nuorten siirtymistä työelämään nuorten siirtymistä jatko opintoihin sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista tullaan helpottamaan joustavilla opintopoluilla

työelämään siirtymisen nopeuttamisella esimerkiksi toisen asteen koulutusaikaa lyhentämällä ja kandidaatin tutkinnon työmarkkina arvoa nostamalla on mahdollista pidentää työuria ja vähentää kustannuksia

arvoisa puhemies

opiskelijat ovat käyneet tutustumassa punaisen ristin avustustoimintaan ja kuulleet millaisia hyväntekeväisyyteen lähetettävien lastenvaatteiden tulisi olla

lahjoitettavat vaatteet valmistetaan viiden hengen tiimeissä ja sen jälkeen kun vaatteet on lahjoitettu punaiselle ristille ja kun vaatteet on saatu välitettyä vastaanottajille niin lopulta sitten kurssilaisille on luvassa tietoa kirgisiasta jossa lastenvaatteista on ollut huutavin pula

koulutuskeskus salpaus teki kaupungin kanssa vuoden kestävän oppisopimuksen toimitilahuoltojen kiinteistöpalvelujen perustutkintoon

eikö niin arvoisa ministeri grahn laasonen että nyt tarvitaan tällaista innovatiivisuutta ja uusia tapoja toimia ja tehdä asioita jotta voidaan vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteyksiä

olen myös erittäin iloinen siitä että oppisopimuskoulutusta kehitetään ja siitä työnantajille aiheutuvia hallinnollisia taloudellisia kuluja haluttaisiin keventää

kisällikoulussa osaaminen ja hiljainen tieto vanhoista perinteisistä työtavoista ja materiaaleista siirtyvät mestarilta kisällille

kiitos

jos ne otetaan turvakodeille budjetoidusta määrärahasta niin huoli turvakotitoiminnan onnistumisesta on vielä aiheellisempi

arvoisa puhemies

naisiin kohdistuva väkivalta on suomessa merkittävä ongelma

esityksessä todetaan kuitenkin että vammaisiin naisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneesta väkivallasta ei ole riittävästi tilasto tai tutkimustietoa

monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu että vammaisilla henkilöillä joilla on toiminnallisia rajoituksia on useammin väkivallan kokemuksia kuin vammattomilla

arvoisa ministeri ollaanko aikeissa tehdä myös suomessa selvitystä vammaisten naisten lasten ja nuorten kokemasta väkivallasta ja siitä miten sitä voitaisiin ehkäistä

jotta myös vammaisille avuntarvitsijoille olisi esteettömiä turvakoteja pitää valtion rahoituksella taata myös turvakotitoiminnan kehittäminen esteettömämpään ja vammaisia paremmin huomioivaan suuntaan

tilojen kunnostaminen tai henkilöstöresurssien lisäys tarvitsee ehdottomasti lisärahoituksen varmistamisen jotta myös nämä erityisryhmät voidaan ottaa huomioon

arvoisa herra puhemies

suomalaiset ovat tunnetusti rehellisiä ja vastuuntuntoisia

miksi pankkien rakenteille ei ole tehty mitään

suomi on jo mukana väliaikaisessa vakaus mekanismissa ervvssä ja esimerkiksi jos italiasta tulee väistyvä takaaja eli se nostaa lainaa ervvstä jaetaan italian takausosuudet jäljelle jääneiden takaajien kesken ja jälleen suomen vastuuosuus lisääntyy

valitettavasti euroholismi on sumentanut kataisen hallituksen silmät ja sulkenut korvat järkipuheelta

arvoisa puhemies

tämä lausunto antaa selvän signaalin kansalaisille että laki ei ole tasapuolinen vaan kataisen hallitus voisi tulkita suomen perustuslakia mielensä mukaan

mutta kuten äsken totesin ministeri stubb itse totesi että eun lakimiehet ovat luovia joten kyllä nämä mestarit tulevat vakavalla naamalla kertomaan kirjanneensa sijoittajan vastuun sopimuspaperiin

arvoisa puhemies

mahdollisuus olisi jo olemassa olevan sopimuksen perusteella ollut mutta sopimuksen rikkoneita ei laitettu ojennukseen ei uskallettu

arvoisa puhemies

kuten edustaja niinistö perussuomalaisten ryhmäpuheessa aivan oikein totesi on hallituksen selonteossa paljon realistisia ja kiitettäviäkin asioita tai huomioita mutta se ei kuitenkaan onnistu vastaamaan siihen kaikkein tärkeimpään kysymykseen

eun uusi sixpack lakipaketti antaa komissiolle kuulemma lisää hampaita puuttua talouskuriin

lehtien tilauskanta tulee romahtamaan

monipuolinen tiedonvälitys tulee heikkenemään

puolustusselonteko vahvistaa vain suomen jo aikaisempaakin turvallisuuspoliittista linjaa mutta jättää ne kaikki merkitykselliset ja vaikeat asiat seuraavan hallituksen päätettäviksi

selonteko kuitenkin loppuu lauseeseen jossa todetaan että seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää millaisia mahdollisuuksia on vastata puolustushallinnon esittämään lisäresurssitarpeeseen ja sen vaikutukseen valitussa puolustusratkaisussa pitäytymiseen

puolustusvoimauudistuksen jälkeisestä ajasta ei siis ole muuta tietoa kuin se niin hallituksen kuin asiantuntijoidenkin myöntämä tosiseikka että valitun puolustusratkaisun kestävä ylläpitäminen vaatii mittavia lisäresursseja

perussuomalaisten mielestä arvonlisäverohelpotusta on jatkettava ja turvattava pienyrittäjien asema

arvoisa puhemies

mikäli säästölinjalla joudutaan jatkamaan on odotettavissa että yleinen asevelvollisuus rapautuu ja koko suomen kattava uskottava puolustus jää historiaan

kannatan edustaja soinin tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

vammaisten henkilöiden työllistyminen on usein vaikeampaa kuin muiden kansalaisten

itsensä työllistäminen voi olla myös vammaisille ja osatyökykyisille vaihtoehto työllistymiseen

kaikenlainen yhteistyö muiden maiden kanssa on totta kai merkityksellistä ja kannatettavaa mutta puolustusjärjestelmän ydin on ja sen tulee tulevaisuudessakin olla puolustusvoimien tuottama sotilaallinen puolustuskyky

invalidiliitto ja muut järjestöt ovat esittäneet toimenpiteitä joilla vammaisyrittäjyyttä voitaisiin edistää

se on vain apuväline vaarallisuuden arviointiin

arvoisa ministeri aiotteko tehdä tähän koululiitu ohjelmaan liittyen jotakin lisäselvityksiä ja miten ohjeistatte kuntia arvioimaan koulutien vaarallisuutta

nämä kustannukset vaikeavammainen yrittäjä joutuukin lisäämään tuotteen tai palvelun hintoihin ja näin ollen kilpailuasetelma ei ole yhdenvertainen vammattoman yrittäjän kanssa

arvoisa ministeri kysyisinkin

islannin ilmavalvontaankaan osallistumista ei voida varsinaisena yhteistyönä nähdä sillä kyseessä on lähinnä avunanto maalle jolla ei ole edes omaa armeijaa

millaisin toimenpitein voitaisiin tukea osatyökykyisten tai vammaisten yrittäjyyttä paremmin ja aiotteko viedä tuota toimenpide ehdotusta eteenpäin

tässä selonteossa on myös käyty läpi parastaikaa toteutettava puolustusvoimauudistus

myös kotikunnassani hollolassa puolustusvoimien talouskuuri vaikuttaa

valitettavasti puolustusvoimille annettujen säästötavoitteiden vuoksi alue saattaa jäädä harjoitusalueeksi sillä maaperän puhdistukseen puolustusvoimilla ei taida olla taloudellisia mahdollisuuksia

toivoa sopiikin että pääkaupunkiseudun ei tarvitse tulevaisuudessa turvautua varavesivarantoihin sillä täällä hälvälässä sijaitsee suomen ykköspohjavesialue

se syytää uusia direktiivejä kuitenkaan vaivautumatta selvittämään insinöörin oikeasti mitä vaadittavien direktiivien toteuttaminen jäsenmaissa maksaa ja ovatko ne ylipäänsä toteutettavissa

täällä on tänään useissa puheenvuoroissa huomioitu komission esittämien rikkidirektiivin sekä ten t verkon eli euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämisen mukanaan tuomat suhteettoman suuret taloudelliset investoinnit myös suomelle

tämä vahvistaa sen että komissio ei selvästikään ole selvittänyt vaatimansa direktiivin vaikutuksia työllisyyteen eikä kilpailuasemaan

rahoituksen puolella sen sijaan todetaankin että uudistuksen seurauksena määrärahat keskitetään pienempään määrään hankkeita jotka tuottavat laajempaa euroopan laajuista lisäarvoa